siinä tulee olla erilaisia referenssejä laatua katsoa jnp

mutta haluaisin itse myöskin kiinnittää huomiota siihen mitä ympäristövaliokunnan mietinnössäkin todetaan että kiinnitettäisiin huomioita siihen että on todella mitään kohtuuhintaa ei

sitä kokemusta myöskin siinä omalta osaltaan

ne kohtuuhintaisen asumisen tavoitteita seurattaisiin että niitä asuntoja on riittävästi

keskustelu on

täällä on nimenomaan että valiokunta korostaa että tavoitteena tulee olla toimivaan asuntomarkkinatilanteeseen perustuva kohtuuhintainen määrältään riittävä asuntotuotanto sekä täydentävä asumisen tukijärjestelmä jossa tuki kohdentuu asukkaalle

elinkeinotoiminnan edellytysten ja liikenneturvallisuuden kannalta perusväylänpidon kunnossapidon tasokorotus on välttämätöntä tehdä heti

itse toivon että tätä tilannetta myöskin seurattaisiin ja pyritään hallituksen toimesta tähän menemään

arvoisa puhemies

tämä asia on todellakin hyvä että tämä etenee tässä muodossa ja on hyvä seurata sitä jatkossa myöskin mitkä ovat ne konkreettiset seuraukset tästä

arvoisa pääministeri

te toteatte että hallitus tasapainottaa julkista taloutta ja samalla luo edellytyksiä uudelle kasvulle ja työpaikoille

tulee myöskin muistaa että edustaja kalmari on aikanaan tehnyt jo tästä toimenpidealoitteen niin että kyllä uskon että kaikki puolueet ovat olleet aktiivisia tässä asiassa

itse olen hieman eri mieltä tästä kasvusta jota näissä kehyksissä näkyy

miten pääministeri te näette työllisyyden kehityksen kokonaistyöllisyyden ei pelkästään nuorten tai jonkun ikäryhmän työllisyyden paranemisen vaan kokonaistyöllisyyden paranemisasteen

todellakin pikaluotoista aiheutuvat ongelmat ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina ja tällä hallituksen esityksellä nyt mennään oikeaan suuntaan

rakennushankkeen suunnittelun onnistumisella on erittäin keskeinen merkitys rakentamisen laadulle

mutta ihan niin kuin talousvaliokunnan puheenjohtaja pekkarinen kertoi niin asiaa tulee seurata tiiviisti ja mahdollisesti myöskin reagoida sitten asiaan jos tarve vaatii

täällä jo tuli esille myöskin se että tulee myöskin kiinnittää jatkossa huomiota tähän pikavippien tarjontaan ja siihen aggressiiviseen tarjontaan jota nämä harjoittajat ovat tehneet

arvoisa puhemies

kuten tämä keskustelu hyvin osoittaa on harmillista ettei oikeusministeri ole voinut olla esittelemässä tätä lakiesitystä

maankäyttö ja rakennuslain mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta

olisi varmaan ollut mielenkiintoista kysyä myöskin oikeusministerin näkökantaa tähän lautamiesjärjestelmään sitä mikä on hänen näkemyksensä

siellä resurssit ovat rajalliset ja monta kertaa siellä rakennusvalvonnassa on itse rakentamisen rakennustekniikan ammattilaisia mutta aivan liian vähän lvi alan asiantuntemusta

toivon että siihen asiaan kiinnitetään jatkossa huomiota

tosiasia tässä asiassa on että yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä pidetään pitkällä tähtäimellä kestämättömänä mutta miksi se on näin

aivan lopuksi haluan yhtyä valiokunnan edellytykseen että hallitus laatii päiväkotien koulujen ja sosiaali ja terveydenhuollon rakennusten kunnostamiseksi pitkän tähtäimen suunnitelman jonka toteuttamista tuetaan myös riittävästi

oikeastaan meillä on tällä hetkellä tilanne se että erittäin monissa kaupungeissa suomessa halutaan ja tehdään jo nyt sitä että tiivistetään kaupunkirakennetta

itse toivon että meillä voidaan asua myös siellä missä halutaan

arvoisa puhemies

kuten liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja edustaja satonen nopeasti esitteli niin käytännössähän tällä hallituksen esityksellä virallistetaan jo nykyisin noudatettavat käytännöt jotka ovat olemassa

on erittäin hyvä että suomen ja ruotsin raja alueen taksiliikenteessä noudatettavia sääntöjä selkiytetään ja myös täsmennetään

toivottavasti tämä esitys todellakin edistää yrittäjyyttä sillä alueella ja samalla myöskin ihmisten liikkumismahdollisuuksia parannetaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin ministerille lämmin kiitos siitä selvityksestä minkä just annoitte ja siitä lausunnosta että suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset pysyvät nykyisinä myöskin jatkossa

kysyn nimenomaan sitä mitkä ovat nämä suunnittelutehtävien vaatimusluokat

mikä on vaativa mikä on tavanomainen ja mikä vähäinen suunnittelutehtävä

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys perustuu siis euroopan komission päätökseen että suomen lainsäädäntö ei vastaa tällä hetkellä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin mitä rakennustyyppejä on jätetty menettelyn ulkopuolelle suomessa

nyt tässä energiatodistusmenettelyn piiriin tulee esimerkiksi jäähalleja uimahalleja ja lämpimiä varastoja

täällä sanotaan myöskin lopussa sitten että ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä

olemme keskustelemassa todella tärkeästä asiasta

kyse on nuorten ja suomen tulevaisuudesta

rakennusten energiatehokkuudessa on kaiken kaikkiaan varmasti hyvinkin paljon parantamisen varaa

arvoisa opetusministeri olette sanonut maakunnissa vieraillessanne että puolustakaa pieniä lukioita

arvoisa herra puhemies

kun tätä hallituksen esitystä käsiteltiin liikenne ja viestintävaliokunnassa niin valiokunta päätyi yksimielisesti hyväksymään ja esittämään tätä asiaa

siksi myös energiatodistuksia tulee kehittää siitä me kaikki olemme samaa mieltä

mitkä ovat kriteerit järjestämisluvalle

esimerkiksi pientalojen energiatodistuksen sisältöä ja rakennetta tulee muuttaa helpommin ymmärrettäväksi poistaen esimerkiksi eri energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat

liikenne ja viestintäministeriö voi sen lisäksi mitä valmiuslaissa säädetään valtioneuvoston ja ministeriön toimivallasta antaa poikkeusoloihin ja niihin rinnastettaviin normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumisen edellyttämiä tarkempia säännöksiä valmiussuunnittelun järjestämisestä liikenne ja viestintäministeriön asetuksella

samoin energiatodistuksessa tulee huomioida myös todelliset käyttöön perustuvat kustannukset ei vain ne laskennalliset teoreettiset arvot

tämä pykälä ja tämä täsmennys on omasta mielestäni erittäin tärkeä jo siitäkin syystä että esimerkiksi viime sunnuntain eino myrsky osoitti taas luonnonvoimien mahdin ja paitsi että usealta sadaltatuhannelta ihmiseltä oli sähköt poikki joiltakin useamman vuorokauden ajan niin myöskin junaliikenne tökki hyvinkin paljon eri puolilla suomea

aivan kuten edustaja pauli kiuru jo äskeisessä puheenvuorossaan totesi niin kun ympäristövaliokunta teki mietinnön tästä asiasta valiokunta totesi että se kiirehtii tässä yhteydessä myös lainvalmistelutyötä joka on käynnistetty energiatodistuslain muuttamista koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunnan hyväksymän lausuman johdosta

toimivat ja turvalliset liikenneväylät koko suomessa ovat ihmisten liikkumisen asumisen yrittämisen ja elinkeinoelämän toimivuuden kannalta äärettömän tärkeitä asioita

junavuoroja jouduttiin korvaamaan linja autoilla ja viivästyksiä oli ympäri suomen ja junat eivät oikein kulkeneet

mutta itse tämä hallituksen esitys perustuu nimenomaan sieltä euroopan komissiosta tulleisiin vaatimuksiin

liikenneverkostoa on katsottava kokonaisuutena johon kuuluvat kaikenasteiset tiet rautatiet vesiväylät lentoliikenne sekä myös laajakaista ja sähköiset viestintäyhteydetkin

siksi on tärkeää että junaliikenne toimii myöskin normaaliolojen

keskustelu asiasta on päättynyt

arvoisa herra puhemies

pikaluotot tai oikeastaan niiden helppo saatavuus ja voimakas mainonta johtavat aivan liian usein yhä kasvavaan velkaantumiseen

äänekkäimmin pikaluottojen puolesta ovat olleet pikaluottoja tarjoavat yritykset jotka näkevät ongelmallisena yritystoiminnan rajoittamisen mikäli lakia muutetaan

äänekkäimmin taas pikaluottoja vastaan ovat olleet etenkin ne jotka ovat joutuneet pikaluottokierteeseen sekä ne velallisten läheiset jotka ovat joutuneet aivan liian usein näitä pikaluottoja sitten maksamaan

viime vaalikaudella pikaluottojen markkinointia kiristettiin siten että yöaikaan ei voi saada pikaluottoa tililleen ja pikaluottofirmat velvoitettiin kertomaan luoton todellinen vuosikorko

poikkeuslupia haetaan etenkin tuolla kaakkois suomessa ja lapissa säännöllisesti koska kävijöitä riittää muun muassa turismin ansiosta

nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole osoittautuneet riittäviksi

monen ihmisen useimmiten nuoren elämä on joutunut raskaaseen velkakierteeseen jossa vipattua velkaa maksetaan uudella velalla pois kunnes sitten raja tulee vastaan

osa kaupoista saa aluehallintoviraston poikkeuslupien kautta pitää ovensa auki kyseisinä pyhäpäivinä osa taas ei ja tämä oikeutetusti herättää kysymyksiä miksi näin on miksi aukiolo on sallittua toisessa kunnassa mutta toisessa taas ei

maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet pikaluottojen myötä ja tällä voi olla vaikutusta jatkossa vaikkapa asuntolainan saamiseen myöhemmin

hallituksen esityksen mukaan ensi vuoden alusta liikenteen turvallisuusvirasto antaisi yksityiskohtaiset tekniset määräykset moottoripyörille mopoille traktoreille ja liikennetraktoreille moottorityökoneille ja polkupyörille sekä näiden ajoneuvoluokkien perävaunuille

ongelmia pikaluotot aiheuttavat niille joilla raha asioiden hoito on jo ennestään huonolla tolalla

tuo poikkeuslupaprosessi on turhaa byrokratiaa ja syö kaupoilta jo ennestään niukkoja resursseja ja luvan saamisen epävarmuus on hyvin ongelmallista varsinkin matkailuvetoisen kaupankäynnin kohdalla

kesäkuussa keskustan puoluekokous puoluekokouskannanotossaan kannatti lainmuutosta jolla velalliselle annetaan harkinta aikaa esimerkiksi siten että pikaluottoa ei saisi maksaa asiakkaan tilille välittömästi vaan esimerkiksi kolmen arkipäivän kuluttua lainan myöntämisestä

ehkä selvimmin tämä matkailun kasvu näkyy tuolla kaakkois suomessa ja lapissa missä on säännöllisesti haettu näitä poikkeuslupia ja siellä on ollut hieman epävarmuutta saako niitä ja yleensä se poikkeusluvan saaminen on jäänyt monta kertaa ihan viime tippaan jolloin kaupat eivät ole pystyneet siihen varautumaan

tämän vuoden heinäkuun alusta siirtymäajan päättymisen jälkeen myös tavallisella traktorilla tehtävät kaupalliset kuljetukset tulivat lähtökohtaisesti liikenneluvan piiriin

oikeastaan milloin sitten tarvitaan liikennelupa traktorilla kuljettamiseen ja milloin tarvitaan liikennetraktori

puoluekokouskannanotossaan keskusta lisäksi totesi että pikaluotolle tulee asettaa kohtuullinen korkokatto joka nyt tässä hallituksen esityksessäkin on onneksi olemassa

arvoisa ministeri onko tämän jälkeen trafi se joka tietää tarkalleen mitä saa kuljettaa tavallisella traktorilla ja milloin sitten taas tarvitaan liikennetraktori ja millaiset ovat ne ammattipätevyydet jotta saa kutakin kulkuneuvoa kuljettaa

voitaisiinko tässä yhteydessä myös selventää sitä mitä saa tehdä siis traktorilla ja milloin tarvitaan se liikennetraktori

pikaluoton hinta ilmoitetaan nykyisin koron sijasta yleensä käsittely ja toimituskustannuksina jotka hämärtävät osittain asiakkaan kuvaa luoton todellisista kustannuksista

tietoyhteiskuntakaari on todella laaja varmaankin yksi laajimpia liikenne ja viestintävaliokunnassa tällä eduskuntakaudella käsiteltäviä asioita

hallituksen esitys on oikean suuntainen mutta toivon todellakin voimakkaampiakin toimenpiteitä

miten te näette miten uudistukset vaikuttavat käytännössä kansalaisiin ja viestintäalan yrityksiin ja millaisia kustannusvaikutuksia tällä lailla on eri tahoille

jos nopeat luotot edelleen jatkossa aiheuttavat velkaantumisongelmia olen itse valmis jopa tiukentamaan alan lainsäädäntöä edelleen jopa aina pikavippien täyskieltoon asti

esityksellä pyritään varmistamaan että sähköisen viestinnän palvelut ovat teknisesti kehittyneitä turvallisia helppokäyttöisiä ja kohtuuhintaisia

puolustusvoimien rahoitus on tällä hetkellä aivan minimissään oikeastaan todellisuudessa liian alhaisella tasolla

viestintälainsäädännön kokonaisuudistuksen tulisi olla alan toimintaedellytyksiä ja investointeja tukeva voidaanhan teleyritysten investoinneilla ja palveluilla nostaa julkisen sektorin sekä myös elinkeinoelämän tuottavuutta sekä parantaa kansalaisten hyvinvointia

materiaalihankintoja tehdään aivan viime tipassa viime hetkellä

varusmiesten palvelusaikaa ei voi enää lyhentää ja varusmiesten maastovuorokaudet on jouduttu laskemaan minimiin

hallituksen esityksessä todetaan että tietoyhteiskuntakaaren tarkoituksena on poistaa sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön päällekkäisyydet sekä selkeyttää ajanmukaistaa ja parantaa sääntelyä

suomessa on kova maanpuolustustahto ja myös tahto pitää puolustusvoimat toimintakykyisenä

puolustusvoimien rahoituksen taso tuleekin nostaa sille tasolle joka on puolustushallinnon lin jauksissa todettu riittäväksi

hallituksen esitys kuitenkin todennäköisesti lisää huomattavasti alaan kohdistuvaa uutta sääntelyä ja kustannusrasitetta vaikka tässä hallituksen esityksessä perusteluissa aivan oikein todetaan että suomalainen viestintämarkkina on eurooppalaisittain kehittynyt ja kilpailtu

puolustusvoimilla on edessään suuria materiaalihankintoja tulevina vuosina

arvoisa puolustusministeri mitkä ovat teidän mielestänne ne keskeisimmät materiaalihankinnat tällä hetkellä ja voidaanko näissä hankinnoissa käyttää pohjoismaista yhteistyötä

hallituksen esityksessä tietosuojan ja tietoturvan osalta perustellusti pyritään huomioimaan myös kansainvälisten toimijoiden tuloa viestintämarkkinoillemme

kannattaa varmaan myöskin valiokuntakäsittelyssä tutkia sitä huomioiko esitys kaikilta osilta kuitenkaan riittävästi markkina ja kilpailutilanteen mahdollista muuttumista tulevaisuudessa

taajuuksien sääntely ja sen perusteet toisena viestintäviraston toimivaltuudet ja se onko ne tässä tarkasti ja oikein määritelty ja kolmantena liikenteen hallinnan välttämättömyys ja sen periaatteet

elikkä suomen linja ei ole muuttunut tällä eduskuntakaudella siitä mitä viime eduskuntakaudella linjasimme yhdessä edustaja viitanen

suomi ei ole tekemässä omaehtoisesti tätä hallituksen esitystä vaan niin kuin jo olen aikaisemmin todennut tämä perustuu euroopan komission päätökseen emmekä halua joutua maksumieheksi aivan turhaan

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan hallintolainkäyttölain todistelusäännöksiä tarkistettaviksi niin että ne olisivat yhteensopivat muutettaviksi ehdotettujen oikeudenkäymiskaaren todistelusäännösten kanssa

eduskunta edellyttää että hallitus saattaa ripeästi loppuun pitkään jatkuneen hallintolainkäyttölain kokonaisuudistuksen ja antaa asiasta esityksen eduskunnalle

byrokratia kevenisi huomattavasti mikäli päätöksentekojärjestelmä uudistettaisiin niin että pääviranomainen ottaisi huomioon jo asian valmistelussa sekä päätöksenteossa muiden viranomaisten asiasta antamat lausunnot

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä on hallituksen sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma joka tähtää pitkälle tulevaisuuteen

muun muassa huolehtia katsojasta ja kuuntelijasta taata televisio ja radiotoiminnan laatu ja kotimaisen sisältötuotannon säilyminen nykyisellä tasolla vaikuttaa toimilupajärjestelmällä ja mallilla moniarvoiseen sisältötuotantoon lisätä kilpailua ja keventää hallintoa televisiomarkkinassa keventää taajuuksien käyttöä edistää uusien ja vaihtoehtoisten jakeluteiden leviämistä sekä turvata radiotoiminnan edellytykset

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on tehty hyviä viittauksia nimenomaan vaikkapa nettikauppaan joka on yötä päivää auki taikka sitten näihin liikenneasemiin jotka ovat kaikkina vuorokaudenaikoina auki

ministeri ihalainen tuossa viittasi puheessaan hyvin paljon rakennusalalle jossa on ollut ongelmia

hanke on tärkeä ja laajakaistayhteyden niin sanotun valokuidun pitäisi olla perusinfraa kaikille meille suomalaisille

myrskyt ja muut ongelmat aiheuttavat pitkiäkin katkoksia näiden nykyään elintärkeiden verkkojen toimintaan kuten viime aikoina olemme huomanneet

itse painotan kylläkin tässä asiassa nimenomaan tässä lakialoitteessa matkailun ja turismin merkitystä ja sitä että kun meille suomeen tulee matkailijoita niin kyllä meillä pitää olla valmiuksia myöskin ottaa heidän rahansa tavallaan suomeen että he voivat jättää ne mitä he haluavat jättää euroja suomeen

miten tässä lainsäädännössä on tarkoitus huomioida kriisitilanteet ja erilaiset väliaikaiset poikkeusolot jotta kansalaisille yrityksille ja yhteiskunnalle yleensä syntyy mahdollisimman vähän vahinkoa ja toiminnat pystyvät pyörimään

viime vuosikymmeninä säätiöiden merkitys esimerkiksi tutkimuksen koulutuksen ja kulttuurin rahoittajina on kasvanut huomattavasti

täytyy sanoa että tällä tavalla voidaan saada myöskin ne oikeat ja tasapuoliset rakennusurakkakilpailut jotta pystytään myöskin vertaamaan niitä tarjouksia